tämä lakiesitys suosii ennen kaikkea suurkauppiaita suurketjuja ja tämä tapahtuu niin että lähikauppiaalta viedään se henkinen tuki yskiville ideaparkeille

nyt jo näkee että lisääntyneet automarkettien aukioloajat ovat jopa isoissa kaupungeissa poistaneet lähikauppoja

yksinyrittäjät ovat jo nyt kärsineet siitä että vaikka mikään pakko ei olekaan pitää siellä isossa marketissa sitä omaa luukkua auki niin käytäntö on johtanut siihen että se oman kaupan ylläpitäminen siellä marketissa tai ostoskeskuksessa on tehty niin vaikeaksi että jo nyt pienyrittäjät yksinyrittäjät tekevät kuusipäiväistä työtä ja se on aina pois perheeltä

arvoisa puhemies

jo nyt loma ja vapaa aikajärjestelyt yksinyrittäjäkauppiailla ovat olleet erittäin vaikeita koska yksin ja pienyrittäjäkauppiailla ei ole ollut varaa palkata ihmistä ja näille pien ja yksinyrittäjille se seitsemäs pakollinen aukiolopäivä ei millään tavalla tule lisäämään tuloja mutta menoja kylläkin

on myös kysymys siitä miten me voimme yhteiskuntana odottaa että he orjatyönä meille tekevät työtä kun kyse on myös todella siitä niin kuin sanottua että omaishoitajuuden kautta myös korvataan paljon sellaista työtä joka muissa olosuhteissa tulisi joka tapauksessa yhteiskunnan maksatettavaksi

ja totta on että mä tämän lain käsittelyn yhteydessä olisikin hallitukselta ollut suoraselkäistä kertoa miten esimerkiksi pienyrittäjille taataan se että he saavat edes jonkin sorttista tukea lomittajien ja sijaisten palkkaamiseen koska oletan ettei tarkoitus kuitenkaan ole tämän lain myötä hengiltä riistää pienyrittäjiä pienkauppiaita

yksi on se että juuri siitä roolista kun omainen useimmiten mielletään vain tukihenkilöksi unohdetaan että hänellä on myös oikeus osallistua maailmaan ja tällä hetkellä esimerkiksi omaishoitajien mahdollisuus harrastaa on käytännössä nolla jos se harrastus on kodin ulkopuolella tai vaikkapa osallistua yhteiskunnallisesti

harva omaishoitaja on edustettuna kaupunkien tai kuntien valtuustoissa tai lautakunnissa johtuen juuri siitä että yksinkertaisesti ei pysty saamaan siksi ajaksi jonka tämä yhteiskunnallisiin tehtäviin osallistuminen edellyttäisi sitä tukea sinne kotiin sille hoidettavalle

mitä tulee uusiin työpaikkoihin niin suomessa tähän asti laajennetut aukioloajat eivät ole merkinneet pysyvien työpaikkojen lisääntymistä

toinen on se että minä vetoaisin täällä paikalla oleviin hallituspuolueitten edustajiin että mielestäni on aika kummallinen tilanne että todellakaan yhdessäkään tulevassakaan ohjelmassa jota tällä hetkellä terveydenhuollon puolella tai sosiaalipuolella mietitään ei ole mietitty sitä mikä on mielenterveyskuntoutujien omaisten työn rasittavuus

vasemmistoliitto edellyttääkin että tämän hallituksen esityksen käsittelyn aikana aidosti eduskunta tekee töitä yhteiskunnallisten vaikutusarvioitten selvittämiseen ja sen tasa arvonäkökulman selvittämiseen

siitä saataisiin niitä arvokkaita kriteereitä jotta sitten olipa jatkossa se rahanjako siellä kelassa tai kunnissa saataisiin niitä yhtenäisiä kriteereitä siihen miten ne kriteerit huomioivat myös sen seikan että aina se sairaus ei näe

ja keskustelu

voi myös nostoyritys josta asioita sosiaali ja verotus oli kuumennettu ja leevi keskustelua varten esitetään päiväjärjestykseen näy ulospäin

arvoisa puhemies

ensinnäkin rahoitusmalli on ratkaistu niin että se eriarvoistaa yliopistoja ja siitä pienestä rahasta josta nyt eri yliopistot laitetaan kilpailemaan selvitäkseen hengissä niin todelliset voittajat on jo ratkaisu

nyt en ilmeisesti ole ymmärtänyt oikein kun ministeri vastasi omaishoitoon liittyvään kysymykseen niin että kelalle siirtyy

tämä lähtee lähtökohtaisesti siitä että tämä hyvä työyhteisöajatus joka yliopistoissa on ollut on tämän lainsäädännön myötä rikkoutunut ja rikkoutuu edelleen

sen sijaan on tapahtumassa se että valtion talousarvio ei sisällä euron euroa ei latin latia lisää omaishoitoon ei myöskään määrällistä lisäystä omaishoitajien määrään

ihmiskäsitys on sellainen että opiskelijat ovat kuluttajia opettajat ovat tuottajia tai myyjiä ja tämä on ottanut isoja askelia kohti armopalojen akatemiaa

tällä hetkellä omaishoidon kriteerit täyttäviä henkilöitä on pullollaan tämä suomenmaa jotka syystä tai toisesta karsiutuvat kuntien kisassa siitä keille omaishoitoa tarjotaan ja keille ei

uraanista ei saa uusiutuvaa energiaa edes pekkaroimalla

mutta uusiutuva energia koki myös ison takaiskun erityisesti se teknologia jota suomessa oltiin kehittämässä uusiutuvan energian saralla koska tämä erittäin massiivinen lisäydinvoimalapäätös käytännössä tarkoitti sitä että kohtuullisen rajallisilla energiamarkkinoilla juuri uusiutuvan energian markkinat käytännössä nolliintuivat

mitenkä ministeri pekkarinen aiotte taata että uusiutuvalla energialla ja uusilla teknologiaratkaisuilla puhumattakaan hajautetuista yksiköistä on aidosti elinmahdollisuudet tulevaisuudessa ja miten aiotte taata myös sen että kotimaiselle teollisuudelle on myös kotimaisia referenssejä

valitettavasti nimittäin tällä hetkellä tilanne on se että meidän uusiutuvaa energiaa käyttävä teknologiamme kärsii erittäin hirvittävästi siitä että suomalainen valtio suomalainen hallitus suomalainen politiikka ei luota itse asiassa uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin

arvoisa puhemies

kuten viime eduskuntavaalien rahoituspaljastukset osoittivat rahalla toki voi yrittää ostaa valtaa tai vallanpitäjiä jopa suomessa

siksi ihmisten tasa arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen vannovassa eduskunnassa on oltava uskallusta rajata lainsäädännöllä pois kaikki sellaiset tekijät joilla eriarvoistetaan ihmisten mahdollisuutta osallistua tai saada itselleen itsensä kaltaisia edustajia sillä jos vain raha ratkaisee ketkä edustavat meitä suomalaisia kunnanvaltuustoissa eduskunnassa euroopan parlamentissa tai presidenttinä emme enää voi puhua demokratiasta vaan raha aristokratiasta ja harvainvallasta

kehittyvien maakuntien isänmaallisten ehdokkaiden ja maa aatelin edustajien lisäksi enää vain harvalla ehdokkuutta harkitsevalla on varaa lähteä mukaan kisaan

ehdokkuutta harkitsevilta itseltään kysyttäessä juuri kampanjoinnin kalleus sekä eriarvoiset mahdollisuudet ulkopuoliseen vaalirahoitukseen ovat pääsyitä siihen miksi ehdokkuudesta kieltäydytään

vaalikampanjoiden kallistuminen onkin siis jo johtanut siihen että ratkaisevia eivät enää ole ehdokkaan henkilökohtaiset halut ja kyvyt hoitaa luottamustehtäväänsä vaan rahakkaat taustajoukot

ilman osallistumismahdollisuuksia tasoittavaa vaalirahoituskattoa pelkona on että yhä harvemmat ja yhä harvemmin tavallisia suomalaisia taloudelliselta asemaltaan tai ajattelultaan muistuttavat asettuvat ehdolle

toisin kuin kokoomus keskusta ja rkp vasemmistoliitto tahtoo kaikin keinoin madaltaa tavallisten suomalaisten kynnystä asettua vaaleissa ehdolle

juuri ehdokkuuskynnyksen yhdenvertaistamistavoitteen takia olemme johdonmukaisesti ajaneet vaalirahoituksen rajoittamista sekä yksittäisten lahjoitusten suuruuden että myös vaalikampanjan kokonaiskulujen osalta

arvoisa puhemies

vuodesta toiseen omaishoitajille on vakuutettu että juuri nurkan takana on odottamassa se parannus jonka hyvä hallitus tuo ja jonka myötä omaishoitajien kaikki huolet katoavat

yhdymme myös oikeuskanslerin ja valtiontalouden tarkastusviraston käsityksiin siitä että lakiin on tarkoin määriteltävä mitkä asiat sisällytetään kampanjakattoon ja mitkä ei

no näin ei ole valitettavasti tapahtunut

siksi mielestäni onkin hienoa että täällä eduskunnassa samanaikaisesti on useampia omaishoidon tukeen ja omaishoitajien asemaan liittyviä lakialoitteita joista yksi on vasemmistoliiton omissa nimissä menevä lakialoite joka on hyvin saman sisältöinen kuin nyt ed

vasemmistoliitossa katsoimme että eduskunnalta löytyy sekä halua että asiantuntemusta näidenkin pelisääntöjen selkeyttämiseen jos tämä mahdollisuus eduskunnalle olisi annettu

molemmat myös ovat samalla lailla tukemassa sitä todellisuutta että omaishoitajat tällä hetkellä ovat myös taloudellisesti erittäin kurjassa asemassa

julkisuudessa yhdenvertaisia ehdokkuusmahdollisuuksia vaativat äänet haluttiin vaientaa tyystin ja ne jopa leimattiin kateellisten puheenvuoroiksi

niinpä oikeusministerin tehtävä edistää tarasti toimikunnan kannanottojen muokkautumista hallituksen lakiesitykseksi oli jo etukäteen tuomittu kampanjakaton osalta täysin riippumatta siitä mitä oikeuskansleri asiasta esitti

mielestäni on erinomaista että nämä aloitteet ovat täällä yhtä aikaa koska ne mielestäni osoittavat että oppositiolla on ollut kyky luoda muutosta kohtuullisen pienistä eväistäkin koska meillä ei ole sitä samaa koneistoa käytettävissä mikä hallituksella on lakien tuomiseen

kokoomus keskusta ja rkp yksinkertaisesti jyräsivät toimikunnan enemmistöpäätöksen hyvin ontuvin selityksin

niinpä onkin pakko sanoa että tämä hallituksen viivytystaktiikka omaishoitajien hautaaminen sata komiteaan vuosiksi on ihan selkeää viivytystaktiikkaa jonka tarkoituksena ei olekaan ehkä tuottaa parasta mahdollista tulosta omaisille

kyllä minun mielestäni hallituksen vakavasti pitäisi miettiä sitä että jos me oppositiossa ilman sitä ministeriön sisäistä koneistoa pystymme tuottamaan näin hyvää tulosta niin omaishoitajan aseman parantaminen ei todellakaan ole kiinni ajasta vaan se on kiinni tahdosta

vasemmistoliiton mielestä köyhällä ja keskituloisellakin on oltava tasavertaiset mahdollisuudet asettua ehdolle ajamaan yhteisiä asioita

koska laki ei täysin vastannut odotuksiamme vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt vaalirahoituksesta oman rinnakkaislakiesityksensä jossa asetamme selkeät ja yhdenvertaiset katot ehdokkaitten vaalikampanjoille

ainut poikkeus toimikunnan esitykseen ovat asettamamme vaalikampanjakattojen suuruudet koska toimikunnan asettamat katot ovat tähtitieteellisen suuria tavallisten kansalaisten näkökulmasta

vasemmistoliiton eduskuntaryhmänä myös vaadimme että hallituksen esityksen ja rinnakkaislakialoitteemme käsittelyn yhteydessä eduskunta selkeästi määrittää tarkat rajat sille mitkä asiat lain mukaan sisällytetään kampanjointiin kuuluviksi ja mitkä ei

istunto on suunnitelmassa on ilmoitettu tämän istunnon päättyvän noin kello kahdeksan

nyt oma asia on esillä myös tähän liittyvä

pienehköä

niin niin lopetetaan tähän lyhkepotti jakso ja sitten huomenna jatketaan purista mukaista

laxellin puheenvuoroa

uotila sanoi sitä korvausta jaetaan suomessa eriarvoistavin kriteerein jotka muun muassa jättävät mielenterveyskuntoutujien omaiset lähes täysin ilman edes sitä vähäistä korvausta

mielestäni se hätä mikä tällä hetkellä kentällä on johtuu paitsi tästä yhdenvertaisuusnäkökulmasta siitä että omaishoidon tuesta maksettava korvaus ei ole riittävä myös siitä että tätä tilannetta pahentaa vielä se että hallitus on sitoutunut vähentämään laitospaikkoja terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden osalta sitoutunut vähentämään niitä suorastaan rajusti

se tarkoittaa käytännössä sitä että tämä hoito ja hoivavastuu siirtyy entistä enemmän sinne perheille entistä enemmän niille omaisille joista vain osa saa edes sitä aivan liian pientä korvausta nykyiselläänkään

mielestäni omaishoitajien tuella ja omaishoitajan aseman parantamisella ei yksinkertaisesti enää voi leikitellä vuodesta toiseen vaalilupausten muodossa vaan sen pitää olla asia jonka me hoidamme ennen kuin hallitus alkaa toteuttaa tätä erittäin rankkaa laitoshoitopaikkojen alasajoa

arvoisa puhemies

hänen ruka reforminsa uhkasi tehdä eläkkeistä katoavaa kansanperinnettä ja ennen kaikkea vaaransi yhteiskuntarauhan

nyt on suorastaan pelkurimaista että meidän pääministerimme poistui paikalta vastaamatta eduskunnan ja suomen kansan suoraan kysymykseen aikooko hallitus pyörtää päätöksensä eläkeiän korottamisesta vai ei

aikooko se perua eläkeiän korotuksen vai ei

arvoisa puhemies

uppotukkina oleminen valtavirrassa saattaa olla hallituksen tavoitetila mutta sillä ei aidosti edistetä euroopan asukkaiden hyvinvointia tai tasa arvoa

hyvät edustajatoverit

sinivihreä hallitus yksinkertaisesti petti lupauksensa uusiutuvan energian tuottajille ja teknologiayrityksille

eu on hyvä väline siihen että ylikansallisesti katsotaan sellaisia kysymyksiä kuin ihmisten tasa arvon edistäminen ympäristönsuojelu tai vaikkapa se millä ehdoilla työtä teetetään

on nimittäin vaikea kuvitella että samaan aikaan energiamarkkinoillamme riittäisi tilaa sekä lukuisille hajautetuille uusiutuvaa energiaa hyväksi käyttäville laitoksille että massiivisille määrille lisäydinvoimaa etenkin kun näitten ydinvoimalojen tuotannon hyväksikäyttöön ovat sitoutuneet omistajat eli teollisuus lähes yksipuolisesti

esimerkiksi tasa arvokysymyksissä mielestäni on nurinkurista että suomen hallitus pääministerin suulla on ilmoittanut että yksikään nainen ei kelpaa meidän komissaariehdokkaaksemme

tämä on päinvastoin mitä eun komission puheenjohtaja barroso on edellyttänyt jokaiselta jäsenmaalta myös suomelta että jokainen jäsenmaa asettaa kaksi ehdokasta miehen ja naisen

uusiutuvan energian piti olla seuraava nokiamme mutta kivijalasta tuli sinivihreän hallituksemme ydinvoimapäätöksen myötä savijalka kun uusiutuvan energian kotimaisilta investoinneilta ja teknologiateollisuuden kotimaisilta referensseiltä vietiin pohja lisäydinvoimaratkaisun myötä

uusiutuvan energian paketin uskottavuus on myös kärsinyt siitä että emme vieläkään tiedä mitä tuo paketti konkreettisesti sisältää ja mitä se eduskunnalta edellyttää

samoin uusiutuvan energian paketin uskottavuutta kaivertaa se tosiasia että edelliseen ydinvoimapäätökseen liitetty risupaketti jäi käytännössä toteutumatta asia jonka jopa pääministeri myöntää heittävän varjon tälle uudelle ratkaisulle

tuntuu hullulta oppositiosta puolustaa oikeusministeriä mutta aion niin tehdä koska tarastin toimikunnassa vihreät kuitenkin olivat oikeilla linjoilla vaalikampanjakaton suhteen

arvoisa puhemies

valtiovarainministerin äskeinen puheenvuoro todistaa että työhanskat ja vasara ovat vain vaalirekvisiittaa valtiovarainministerin puolueelle

sinivihreä hallitus

pää halveksisinivihreä

kokoomuksen keskustan ja rkpn linjaukset omalta osaltaan ovat varmasti vaikuttaneet siihen että vaalikampanjakatto on jäänyt pois

käsi sitoi tässä uudessa risupäätöksessään lahjanarulla vain jo aiemmin meitä sitoviksi luvatut päätökset uusiutuvasta energiasta ja energiasäästöstä

osaatteko nyt jo ennustaa mitä sanotte pienille koululaisille ensi keväänä kun he jäävät ilman opetusta koska heidän opettajansa on lomautettuna

olen myös iloinen siitä että täällä näin laajasti joskin vähällä joukolla kannatetaan vasemmistoliiton vaihtoehtoista rinnakkaislakialoitetta juuri vaalikaton osalta ja sen tarpeista

itse asiassa mittavia uusia panoksia emme todennäköisesti tule näkemään yksinkertaisesti siksi että julkisen vallan voimavarat eivät siihen riitä

olemme omassa vaalikampanjakattoesityksessämme huomioineet sen että helsinki on kalliimpi paikka kampanjoida kuin esimerkiksi joku muu kunta mutta sen sijaan vaalipiirinä lappi on huomattavasti kalliimpi eduskuntavaalikampanjointipaikka kuin helsinki jolloin minusta on liian yksioikoista vetää se johtopäätös että jossakin pääsisi pienemmällä rahalla

jos sinivihreä hallitus kuitenkin tarjoaa lisäydinvoimaa vain siirtymäkauden ratkaisuna missä viipyy hallituksen esitys ja aikataulutus suomen luopumiselle kokonaan ydinvoiman käytöstä

arvoisa puhemies

omat kokemukseni ovat yksinkertaisesti vahvistaneet käsitystäni siitä että ydinvoimaan liittyy liian isoja riskejä joita en haluaisi jättää seuraavien sukupolvien kärsittäväksi

vierailin kievissä muutamia vuosia onnettomuuden jälkeen

olen keskustellut rauhanaktivistien ja rauhantutkijoiden kanssa siitä että jokainen uusi ydinvoimala tarkoittaa kasvavaa määrää potentiaalisia ydinaseita

olen kuunnellut huolestuneena huippugeologien luentoja siitä kuinka epävakaa on se maaperä johon suomenkin hallitus on päättänyt haudata ydinjätteemme sadoiksituhansiksi vuosiksi

ja olen häveten ottanut vastaan thaimaalaisen ympäristöaktivistin ripitystä siitä kuinka vaarallisen esimerkin suomi lisäydinvoimapäätöksillään antaa kehittyville maille

kuinka suomen malli on pahimmillaan kuolinisku vaikkapa mekongin alueen uusiutuvan energian isojen yksiköiden kehitykselle

mutta yksikään ydinvoiman puolustaja ei ole pystynyt antamaan minulle sadan prosentin takuita siitä ettei koskaan

tulleet töihin uran huippu ja uraanin kaivamisen tai käytön vuoksi tai ydinjätteen säteillessä hautautuneena tuhansien vuosien aikana yhdenkään ihmisen elämä vaarannu eivätkä yhdenkään ihmisen elämän mahdollisuudet heikenny

siksi en tule hyväksymään yhdenkään lisäydinvoimalan rakentamista enkä myöskään hyväksy ajatusta että periaatteensa voi myydä vaikkei niitä myisikään kolmella metrillä vaan yhdellä metrillä

oinosen avaus on mielestäni kuitenkin rohkea osoitus siitä että myös hallituspuolelta löytyy edes yksi ihminen joka kantaa huolta joukkoliikenteestä näin aikoina kun itse asiassa joukkoliikenteen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tai jopa edes hallituksen omien strategiapapereitten toteuttamisen kannalta on keskeinen

vaikka yhdyn siihen huoleen että välttämättä meillä ei ole varaa tällä hetkellä vapauttaa veroista paljon ketään tai mitään niin myönnettäköön kuitenkin että ed

oinosen aloite on siinä mielessä erittäin ajankohtainen että vasta viime viikolla taisimme hävitä täällä äänestyksen yleisestä arvonlisäveron nostosta ensi kesänä mikä tarkoittaa käytännössä myös sitä että joukkoliikenteen kustannukset nousevat

ne nousevat polttoaineiden muodossa ne nousevat muittenkin kustannusten muodossa ja ennen kaikkea ne näkyvät viime kädessä siellä joukkoliikenteen käyttäjien rahapussissa eli lippujen hinnat todennäköisesti ensi vuonna tulevat nousemaan hurjalla tavalla

ja niin kuin me kaikki tiedämme joukkoliikenteen kompastuskivi on se että lipun hinta ei koskaan saisi olla niin korkea että ihminen joutuu harkitsemaan sitä että on halvempaa ajaa yksin omalla autolla se kahden kilometrin pätkä kuin mennä sillä bussilla joka kulkee saman matkan

taannoinen venäjävenäjävenäjä floppi osoitti että valtiovarainministeriön johdossa on ehkä hivenen laskutaidossa vielä toivomisen varaa mutta silti minua hivenen hämmentää tämän sinivihreän hallituksen laskuoppi

larikan puheenvuoroa sen takia että olen aina kuvitellut että hänkin tietää että suomalainen yrittäjä on pohjimmiltaan erittäin rehellinen ja maksaa veronsa ja huolehtii viimeiseen asti työntekijöistä

mielestäni on täysin törkeä väite että se että me vaadimme että harmaata taloutta torjutaan että rehellistä yrittäjää myös kannustetaan sillä tavalla että ne jotka toimivat epärehellisesti saatetaan vastuuseen tekosistaan olisi jollakin tavalla yrittäjyyden vastaista

minun mielestäni tämä oli törkeä puheenvuoro

hyvät edustajatoverit

erityisesti isälle tai sille toiselle vanhemmalle on haluttu antaa nykyistä näkyvämpi rooli lapsen elämässä ja erityisesti silloin kun lapsi on vielä pieni

miksei yhteiskuntamme esimerkiksi tunnusta isän oikeutta lapsensa lapsuuteen

kummallisinta voimassa olevassa perhevapaajärjestelmässä on etteivät edes pahimmatkaan konservatiivit halua perhepolitiikkaa jolla sidotaan äiti hellan ja nyrkin väliin vaan kaikilla puolueilla on tavoitteenaan mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikille vanhemmille aidot edellytykset työn ja perheen yhteensovittamiseen tavalla jossa luotetaan perheiden omaan kykyyn arvioida mikä on parasta lapselle ja vanhemmille itselleen

ihmettelen vihreitten villitystä luoda siis joka viidettä suomalaista koskeva rekisteri jonka käyttöä ei säädellä ja jonka luomiseen jokainen lääkäri velvoitetaan

ja kyse on asiasta joka koskee perusoikeuksia ja perusoikeuksia ei ole perustuslakimme mukaan aikaisemminkaan saanut laatia asetuksen kautta

minä ihmettelen sitä ylimielisyyttä millä hallintovaliokunta on tähän perustuslailliseen näkökulmaan suhtautunut kun se on tietoisesti jättänyt kysymättä vaikkapa perustuslakivaliokunnan kannan sen jälkeen kun se on oleellisesti muuttanut ilmoitusoikeudesta ilmoitusvelvollisuudeksi tämän lääkärien tilanteen

jos lomiakin ja kääri hihansa isyyslomiakin käyttää vain noin kaksi kolmesta isästä mikä on yllättävän vähäistä kun tiedetään että kyseessä on etuus joka ei vähennä äidin mahdollisuutta äitiys tai vanhempainvapaaseen millään tavalla

yhteiskuntavastuu kuuluu meille kaikille niin myös työmarkkinaosapuolille mutta lainsäädännön yhteiskunnallisten ja tasa arvoseurausten vaikutusten arvioiminen kuuluu hallitukselle ja eduskunnalle

siksi kiitän ministeri cronbergin täällä antamaa suullista selitystä että ette todellakaan edes väitä että tällä lailla olisi työllisyysvaikutuksia